varapääministeri soini tuletteko pitämään kaikissa oloissa kiinni siitä linjauksesta että suomi ei hyväksy velkojen yhteisvastuuta ja että kreikan velkoja ei leikata suomalaisten kustannuksella

se tarkoittaa sitä että yhdessä tartutaan asiaan ja pyritään ratkaisemaan se ei sillä tavalla että ylhäältä pakotetaan käsketään ja määrätään

kuvasin aiemmin toimia julkisen talouden tasapainottamiseksi

haluan tässä tarjota nyt hallitukselle yhteistyön kättä

pääministeri sipilä sdp on esittänyt useita erilaisia vaihtoehtoja tulojen lisäämiselle

keskeisimmät panostukset liittyvät uutta kasvua luoviin osaamis ja innovaatioinvestointeihin sekä kilpailukykyä tukeviin ja nopeasti työllistäviin liikenne ja rakentamishankkeisiin

arvoisa pääministeri yhdistyneillä kansakunnilla on ja tulee olla tärkeä rooli kriisien ratkaisuissa

onko hallituksella suunnitelmia tai suunnitteilla toimenpiteitä joilla suomi osaltaan voi vaikuttaa ykn toimintaedellytysten ja toimintakyvyn vahvistamiseen olemassa olevien kriisien ratkaisemisessa ja tulevien ennakoimisessa

oletteko valmis ottamaan sdpn tarjoamat vaihtoehdot tulojen lisäämiseksi käyttöön

valtaosa uusista työpaikoista syntyy pääkaupunkiseudulle mutta kohtuuhintaisista asunnoista on pulaa

taisin istua noissa vaalikeskusteluissa itsekin teidän kanssanne keskustelemassa ja minä en kyllä muista sellaisia keskusteluja joissa puhuttiin hyvinvointivaltion sijasta markkinavetoisesta yhteiskunnasta mitä te olette nyt rakentamassa tällä omalla toiminnallanne

hienoa että ministeri toivakka on valmis pyytämään anteeksi eduskunnan edessä sekä käytöstään että asiasisältöään

arvoisa puhemies

haluaisin kuulla vielä tarkemmin tuosta osakeyhtiöstä että olenko ymmärtänyt nyt oikein että te olette ollut osakeyhtiön hallituksen jäsen ja että teidän olisi pitänyt olla ainakin tietoinen siitä jos ette ole päätökseen osallistunut että tämmöinen yhtiö on perustettu

nyt se meidän pelkomme tässä hallituksen ilman mandaattia toteuttamassa yhteiskunnan isossa muutoksessa on se että täällä tulee lompakko taas päättämään sen kuka voi ostaa palveluita kenellä ei ole rahaa siihen

tällaisen menetyksen myötä on äärimmäisen tärkeää että on olemassa perälauta joka tuo turvaa sen hetken kunnes uusi työ tai koulutus löytyy

tämän haluaisin tietää

kun tuota standard poorsin arviota suomen luottoluokituksen laskemisen perusteista tarkalleen lukee voi todeta että nuo epäilykset asioitten eteenpäinviemiskyvystä liittyvät vaalien jälkeiseen aikaan

tämä viimeinen perälauta on ansio sidonnainen työttömyyspäiväraha

arvoisa puhemies

pienituloisten lapsiperheiden tukemiseksi otetaan käyttöön lapsivähennys

käytännössä tilanne on kreikan osalta se että tarvitaan tekninen pidennys viidennen väliarvion tavoitteen toteuttamiselle kaksi kuukautta

näin päättää tuo koneasentaja suhonen kappaleen kirjoituksessaan

totean että käsitykseni mukaan nämä kuntien tehtävien ja velvoitteitten karsimista koskevat esitykset kulkevat eduskunnalle sovitussa ajassa ja tämän vuoden puolella ovat tulossa ja koko hallitus on sitoutunut niitä eteenpäin viemään

jos sitten käy sillä tavalla että kreikka ei kykene täyttämään tuon viidennen väliarvion tavoitteita määrätyssä ajassa se johtaa likaiseen exitiin ja se tarkoittaa käytännössä sitä että tilanne on täysin uusi

miten vastaatte tälle koneasentaja suhoselle

jos valinta tapahtuu sillä tavalla että nykyinen ryhmittymä onnistuu vaaleissa se tarkoittaa todennäköisesti sitä että kreikan poliittinen tilanne rauhoittuu hetkeksi aikaa ja silloin tämä lähtökohta että kreikka ikään kuin jatkaa tasaisella mallilla tästä eteenpäin voi toteutua

jos hän ei sellaiseen pääse on hänellä oikeus perusopetuksen lisäkoulutukseen lukion tai ammatillisen koulutuksen valmistavaan koulutukseen paikkaan työpajassa tai vastaavassa koulutuksessa

arvoisa puhemies

haluaisin todeta että tällä hetkellä siirtohinnoitteluun liittyen sen epäkohtien torjumiseksi on valmistelu käynnissä jolla voidaan sitten puuttua siihen ongelmaan jossa nyt esimerkiksi korkein hallinto oikeus otti aikamoisen kannan tässä tämän vuoden puolella

toinen vaihtoehto on se että käy niin että kreikka ei pysty valitsemaan presidenttiään parlamentissa mikä johtaa sitten siihen että tulee uudet parlamenttivaalit

sen eteen myöskin tehdään paljon työtä sekä eurooppa tasolla että kotimaassa että saadaan läpinäkyviksi näitä prosesseja jolloinka niihin voidaan puuttua tehokkaammin

arvoisa puhemies